vielä tuohon kiinnijäämisriskiin

se ei oikein iske yhteen kun sanoitte lindtman että työsuojelutarkastuksia on vähennetty

me tiedämme senkin että lyhytaikaisen ajokortin haltija eli nuori ihminen jolla on kahden vuoden ajokortti ei voi saada ammattiajolupaa

toisaalta kun puhutaan sitten nuorisotakuusta selvitin tuossa te toimistolta että taksiyrittäjä voi saada palkkatukea työttömän nuoren palkkaamiseen jos työnantaja täyttää tietyt edellytykset

tämä on minun mielestä semmoinen hyvin oleellinen juttu että tällä voidaan saada nuoria ihmisiä mukaan taksinkuljettajatehtäviin

yksi vaihtoehto varmaan voisi sekin olla että kysytään suoraan työnantajalta mikäli työnantaja on halukas kustantamaan koulutuksen ja näin ollen tulee saamaan nuoren sekä osaavan taksinkuljettajan yritykseensä

tässä nyt vain maininta näistä nuorista henkilöistä vaikka aloite koski tosiaankin vanhempia henkilöitä

arvoisa puhemies

kiitos myös ministerille tästä selvityksestä

tuossa teidän esityksenne yhteydessä minulle tuli mieleen semmoinen asia että kun kerroitte että valvontaa tullaan tehostamaan ja kun todennäköisesti nyt sitten liikkuva poliisi tuosta lakkaa niin mitkä ovat ne keinot joilla tuota valvontaa pystytään tehostamaan

arvoisa herra puhemies

oikeusministeri henriksson on tehnyt hyviä avauksia lainsäädännön kehittämiseksi tästä esimerkkinä muun muassa vakavien rikosten valmistelun kriminalisointiesitys

hallituksen esityksenä oikeusministeri lehtitietojen mukaan aikoo tuoda vuodenvaihteen jälkeen lakiesityksen jossa rikoksentekijä saisi lievemmän tuomion jos hän tunnustaa rikoksensa

muuntorangaistuksen poistaminen oli selkeä virhe joka on johtanut siihen että sitä käyttävät hyväkseen niin kuin tässä on kuultu tapa ja ammattirikolliset

suurin osa tätä joukkoa on semmoista hällä väliä tyyppiä joka saattaa heittää roskiin saman tien poliisin antaman näpistyssakon ja tällä aikaa rikoskumppani on auton tankilla ja tankkaa sen täyteen polttoainetta ja lähtee sitten jatkamaan matkaa

määrätyt henkilöt myöskin menevät liikkeeseen eivätkä välitä henkilökunnasta mitään ja menevät suoraan hyllylle ja nostelevat tavaraa taskuun ja kävelevät ulos

eli pelote poliisin antamien sakkojen muuntamisesta vankeudeksi ja joutumisesta suorittamaan vankeusrangaistusta ei toimi millään tasolla

on varmaan paikallaan kuten täällä edustaja tolvanen kertoi että uusia rangaistusmuotoja kehitetään muun muassa tätä sakkopalvelua

kuitenkin tämä edustaja packalenin lakialoite poliisin antamien sakkojen muuntamisesta vankeudeksi on ehdottomasti paikallaan

arvoisa herra puhemies

kun olen keskustellut kuntaliitoksista yrittäjien yritysjohtajien kanssa omalla vaasan seudun alueella jolla on muuten väkevää yritystoimintaa niin näkökulma kuntaliitoksiin on selkeä ja positiivinen

lakivaliokunta on käynyt pitkän syvällisen ja hyvähenkisen keskustelun adoptiolakia koskevasta hallituksen esityksestä

monen yritysjohtajan mukaan ongelmana alueellisessa yhteistyössä tällä hetkellä on kunnanvaltuustojen eräänlainen nollasummapeli esimerkiksi logistiikkahankkeiden osalta

arvoisa puhemies

kun on keskustellut tuossa entisessä ammatissa semmoisten poliisimiesten kanssa jotka päätoimisesti työskentelevät ulkomaalaistutkinnassa niin kyllä sieltä selkeästi tulee semmoista viestiä että ei ongelma ole siinä ettei näitä karkottamisesityksiä tehtäisi ja etteikö päätöksiä saataisi vaan nimenomaan siinä minä sanon nyt vielä toisen kerran kun valtiot eivät ota heitä vastaan

arvoisa puhemies

eli monia tarinoita on siitä kun oman henkensä uhalla ovat lähteneet viemään johonkin tuntemattomaan maahan näitä kavereita ja saaneet sitten oman turvallisuutensa takia pelätä siellä

pidän hyvänä uudistuksena sitä että lapsen adoptiossa lupamenettely laajenee kansainvälisiin adoptioihin jotka toteutetaan ilman kansainvälistä adoptiopalvelua

eli minä en oikein kokonaisuudessaan ymmärrä miten tämä lakialoite vastaisi tähän asiaan

sinänsä se että käytäisiin keskusteluja oltaisiin aktiivisempia kolmansiin maihin että saataisiin niitä karkotettavia sinne omaan maahansa olisi minun mielestäni se oleellisin juttu

arvoisa puhemies

rekisteröity parisuhde ei tässä tapauksessa ole sama asia kuin avioliitto

arvoisa puhemies

minä nyt haluan vielä kerran sanoa että minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että on täysin selvää että suomen edun mukaista on saada rikoksentekijät karkotettua suomesta ja että se vaatii paljon työtä että nämä lainvoimaiset karkotuspäätökset saadaan ja voidaan panna täytäntöön

ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys on tärkeä viranomaisyhteistyön lenkki koskien hätäkeskuksia poliisitointa palo ja pelastustointa ja sen tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen

pohjanmaalla kaikki toimii ja sosiaalipäivystys toimii moitteettomasti vaasan kaupungin vetämänä usean kunnan yhteistyönä

arvoisa puhemies

työttömyysaste on myöskin suhtkoht matala

miten valtion rahoitus viexpolle turvataan että toiminta pysyy nykyisellään tehokkaana

arvoisa puhemies

tämän esityksen taustalla kuten edustaja lakivaliokunnan puheenjohtaja holmlund totesi on oecdn yhteydessä työskentelevän rahanpesun vastaisen työryhmän esittämä jatkuva kritiikki siitä ettei niin kutsuttua rahan itsepesua ole meillä säädetty rangaistavaksi

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan valossa ei ole toivottavaa että meillä olisi tämäntyylisiä aukkoja lainsäädännössä verrattuna muihin euroopan maihin

arvoisa puhemies

rahanpesu on meillä rikoslaissa määritelty liitännäiseksi teoksi joka edellyttää esirikosta jolla saadaan omaisuus jota edelleen sitten myöhemmin pestään

lakivaliokunnassa tätä asiaa pyöriteltiin ja tuli selväksi että kyseessä on lopulta melko monimutkainen asiakokonaisuus mutta esitys veisi asiaa oikeaan suuntaan

mitä mieltä ministeri on siitä onko tässä takana se että poliisilla löytyy sitä keinovalikoimaa enemmän kontra se että kun kyse on vakavammasta rikoksesta niin se siirrettäisiin poliisille

tuossa pykälän lakitekstissä aikaisemmin puhutaan että voitaisiin antaa poliisille ja nyt on tarkoitus muuttaa sitä niin että olisi siirrettävä määrätyt vakavammat rikokset

vastaavasti optimisti näkee mahdollisuuksia jokaisessa uudistuksessa

iso kiitos pääministerille ja myöskin orponbackmanin työryhmälle

sote uudistus tuo leveämmät hartiat ja uudenlaista kehittymismahdollisuutta esimerkiksi tietoteknisten palveluiden kehittämiselle

tietotekniikan hyödyntäminen on yksi tulevaisuuden avaintekijä jolla sote palveluiden toimintaa voidaan edelleen tehostaa

ikävä todeta että olemme jääneet muita maita jälkeen tietotekniikkapalveluiden hyödyntämisessä

arvoisa herra puhemies

kuntalain muutokset ovat varmaan tulevaisuudessa välttämättömiä

nykyinen laki on mahdollistanut ristiriitaisia tulkintoja vaasan ja vähäkyrön yhdistymisestä koska näillä kunnilla ei ole yhteistä maarajaa

heitän pallon uudelle kuntaministerille ja toivon että hallitus tekee mahdolliseksi jo nykylain pohjalta vaasan ja vähäkyrön valtuustojen eilen kokouksessa hyväksymän liittymispäätöksen

edustaja ruohonen lerner poissa edustaja mäntymaa arvoisa puhemies

suomessa tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen johdosta terrorismiin liittyvää lainsäädäntöä tulee ajantasaistaa

pirkko ruohonen lernerin tekemä lakialoite on tässä mielessä oikeansuuntainen

lakialoitteessa mainittua terrorismiin kouluttautumisen kriminalisointia on syytä pohtia vakavasti

arvoisa puhemies

näitä ovat esimerkiksi törkeä tuhotyö ja törkeä terveyden vaarantaminen

ryöstön yrityksenä rangaistavia eivät suomessa ole ryöstössä tarvittavien varusteiden autojen aseiden ja tiedon hankinta eikä harjoittelu ja kohteen seuraaminen esimerkkinä liedon rahankuljetusryöstö jossa toiminta muuttui rikolliseksi vasta siinä vaiheessa kun ryöstön toimeenpano oli alkanut

ryöstäjän kannattaa siis tulla ruotsista suomeen valmistelemaan

arvoisa puhemies

asiaa kannattaisi tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta ja pohtia sitä että yleisesti ottaen kaikkien törkeiden rikosten valmistelu tulisi saattaa rangaistavaksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

erittäin hienoa on että huoltajuusriitojen sovittelun niin kutsutun follo mallin jatkumista pidetään yllä

haluan kiinnittää huomiota myöskin hallituksen ohjelmassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastustamiseen osoitettuihin määrärahoihin

edelleenkin harmaan talouden vähentämistä edistetään perustamalla poikkihallinnollinen viranomaistietolähdejärjestelmä

arvoisa puhemies

mikäli ylipäätään virkoihin on löytynyt päteviä hakijoita niin liian usein viran täyttö on jäänyt siitä kiinni että ei hallita molempia kotimaisia kieliä

arvoisa puhemies

keskustelussa sivuttiin myöskin tätä että pitäisikö myös vapaaehtoisilta ihmisiltä rikosrekisteriote vaatia

varmaan on syytä selvittää myös niiden kolmannen sektorin toimijoiden taustoja jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa ymmärrän täysin koska kaikki toiminta joka voisi estää lasten hyväksikäyttöä täytyy tutkia ja on varmasti asialle eduksi

toisaalta minä olen pohtinut myöskin sitä että kun tänä päivänä vapaaehtoistyöhön on aika vaikea saada ihmisiä niin onko tässä sitten yksi kynnys että ihmiset eivät lähde niin herkästi vapaaehtoistyötä tekemään jos ja kun se vaatii tämän rikosrekisteriotteen

arvoisa herra puhemies

kysynkin ministeriltä

miten sote uudistukseen sen alueellisiin vastuisiin ja tasoihin vaikuttaa se miten lääkäreitä ja erikoislääkäreitä saadaan houkuteltua työskentelemään ja asumaan määrätyille alueille

arvoisa herra puhemies

kun valtatie kolmosen kehittämiseen lisätään vielä kehysriihen päätös joka tukee kasvuyrittäjyyden toimia saadaan aikaan lisää menestystä vaasan alueelle ja sitä kautta koko maahan

haluan kärkeen todeta että olen todella tyytyväinen siihen ettei maassamme aiota vähentää poliisien lukumäärää ja se on ollut kaikkien puolueiden tahto

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että sisäinen turvallisuus otetaan maassamme vakavasti vaikka ihmettelinkin sitä että poliisit ylipäätään olivat leikkauslistalla

sisäinen turvallisuus on mielestäni sellainen asia ettei sen kanssa voi lähteä leikkimään

arvoisa puhemies

samalla tavalla kiittelen hallituksen syrjäytymistä estäviä toimenpiteitä joissa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen torjunta on ollut erityisen huomion kohteena

nyt kun meillä on maassamme syrjäytyneitä ihmisiä jo kolmannessa polvessa on täysin oikea asenne että asialle on luvassa konkreettisia toimenpiteitä

kannatan vahvasti nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitettävää tasokorotusta

näin varsinkin paljon työajoa ajavilla leikkuri voi olla jopa kohtalokas eikä leikkuria mielestäni saa käyttää